valiokunnan mietinnön ponnessa ponnet ovat lopussa ja oikeastaan niissä avataan niitä toimenpiteitä mitä valiokunta pitää tärkeinä

kaunaisuus pois tästä maasta positiivista ajattelua

kasvu on tietysti aivan se keskeinen asia ja tältä osin täytyy sanoa että työn tarjonnan lisääminen juhana vartiainen tältä osin on kirjoittanut erittäin hyvän raportin se on yksi keskeisiä asioita ja tietysti merkitsee sitä että aikaisemmin työelämään ja myöhemmin pois työelämästä

se myös että valiokunnan mietinnössä todetaan että selvitysyksikkö ei siis tarkastele esimerkiksi yksityishenkilön sosiaalietuuksien väärinkäytöksiä tietysti edustaja mustajärveltä voisi kysyä kuinka suurta julkisuutta pitää myöskin sosiaaliturvan väärinkäytösten saada

niihin yhtenä kuului se että muutetaan perintö ja lahjaveroa koskevia säännöksiä siten että verokertymä tuosta verosta voisi olla hieman korkeampi

nyt valtiovarainvaliokunta on tehnyt mietinnön hallituksen esityksestä perintö ja lahjaverolain muuttamiseksi ja tämä on oikeastaan näistä vuoden verolaeista ensimmäinen mietintö joka tulee tänne saliin keskusteltavaksi

sen lisäksi tärkeätä on myöskin se että kun tätä kuntauudistusta tehdään ja kun kunnissa sitten tehdään näitä suunnitelmia niin katsotaan miten niitä säästöjä saadaan aikaan miten tehokkuutta saadaan niissä kunnallispalveluissa aikaan koska siellä meillä on mahdollisuuksia parin miljardin edestä varmasti tehdä paremmin asioita niin että kansalaiset hyötyvät mutta myöskin veronmaksaja hyötyy

kuten täällä keskustelussa on tullut esille niin tuo hallituksen esitys ervv lain joustavoittamisesta tai näitten uusien mekanismien käyttöönotosta oli puutteellinen suorastaan tietyiltä osin virheellinen

jos perustetaan euroopan laajuinen resoluutiorahasto jolla pelastetaan pankkeja niin ehdoton lähtökohta on se että meillä ovat kansalliset direktiivit voimassa ja me tiedämme täsmälleen millä tavalla pankkien pelastaminen tapahtuu

tätä asiaahan on tutkinut erityisesti perustuslakivaliokunta mutta myöskin tarkastusvaliokunta ja näitten lausuntojen johdosta valtiovarainvaliokunta eilen lähetti valtiovarainministeriölle kirjeen jossa lähetettiin tiedoksi nämä kahden valiokunnan kirjeet mutta myöskin todettiin että nämä puutteet pitää korjata

eli omistajat ottavat ensisijaisen vastuun sen jälkeen muut pääomasijoittajat ja sitten vielä tallettajat ottavat sen jälkeen vastuuta

ja kun tiedossa on että seuraava ervvn uutta joustavoittamista koskeva esitys on tulossa vielä tämän vuoden puolella niin siinä yhteydessä hallitus voi sitten täsmentää ne puutteet mitä tuossa aikaisemmassa esityksessä oli ja saadaan asia tältä osin kuntoon

sillä pyritään tasa arvoistamiseen ja siihen että erityisen suurissa perinnöissä tuo vero olisi jonkin verran korkeampi

tietysti pitää muistaa se että silloin kun suomi on hyväksynyt kansainvälisen sopimuksen ja kun se on tallennettu niin sen jälkeen tietysti sopimus sitoo meitä ja joudumme toimimaan viime kädessä tuon kansainvälisen sopimuksen mukaisesti

tämä on selvästi tuotu hallituksen kannoissa esille ja se on myöskin muun muassa valtiovarainvaliokunnan lausunnossa mutta myöskin sitten suuren valiokunnan kannanotossa tuotu esille

minun on joskus vähän vaikea ymmärtää sitä keskustelua jota täällä käydään tästä kreikan kriisistä kun sanotaan että se on pankkien vika

tämä hallituksen esitys on niitä esityksiä joilla nimenomaan suomen kilpailukykyä pyritään olennaisesti parantamaan ja tosiaan energiaintensiivisille toimialoille annetaan nyt merkittävä huojennus sähköverosta ja energiaverosta

ehkä erityisesti huomiota on kiinnitetty yritysten sukupolvenvaihdoksiin ja siihen aiheutuuko tältä osin ongelmia siten että yrityksen sukupolvenvaihdosluovutuksia ei tehtäisi

valitettava tapahtuma mutta täytyy sanoa että kun on keskusteltu tässä asiasta niin ihan kun komissionkin virkamiehiltä kysytään tai tämän vakausvälineen asiantuntijoilta kysytään millä tapaa pitää tulkita niin välttämättä nämä tulkinnat eivät ole aivan yksiselitteisiä

on täysin selvää että ajaudutaan hyvin riskipitoiseen tilanteeseen jos tästä säännöstä ei pidetä kiinni

jos on velallinen joka ei kykene maksamaan niin kyllä se on sen velallisen vika joka ei ole hoitanut talouttaan sillä tavalla että kykenee pitämään huolta siitä että kykenee maksamaan sen lainan jonka on ottanut

nimenomaan paperiteollisuudelle tällä on erittäin suuri merkitys siitä syystä että ruotsissa energia on suomea halvempaa

tästä syystä tämä hanke ei ole kovin yksinkertainen ja vaatii huolellista perehtymistä

sen myöskin valtiovarainvaliokunta on oppinut että kun jatkossa asioita käsitellään niin täytyy saada kuultaviksi ne henkilöt jotka ovat istuneet pöydän ääressä sopimassa näistä asioista koska heillä on se viimekätinen ja oikein tie

nimenomaan tässä tilanteessa jossa maailmantaloutta kohtaa useita uhkia on tärkeätä että pyritään antamaan uskoa siihen että teollinen toiminta suomessa voi merkittävällä tavalla jatkua

tämän lisäksi meillä on erityinen säännös jolla pyritään helpottamaan yrittäjän asemaa ja jossa lähdetään siitä että veronmaksuun voi saada lykkäystä viideksi vuodeksi siten että tuosta maksamatta olevasta verosta ei peritä korkoa

jos ulkomaalainen tulee suomeen opiskelemaan niin suomen valtio maksaa valtionosuuksia tämän koulutuksen ja tämän ulkomaalaisen henkilön osalta ja sitä paitsi sitten saattaa vielä oppilaitos saada korotusta siitä jos ottaa ulkomaalaisia opiskelijoita

uskon että paperimiehet kiittävät kokoomusta ja hallitusta sitten siitä että tällaisia toimenpiteitä on saatu aikaiseksi työpaikkojen säilyttämiseksi vaikka alalla kovia haasteita tällä hetkellä on

tänään on syntynyt keskustelua sitten siitä ollaanko tätä asiaa viemässä jollakin tavalla salaisesti eteenpäin täällä eduskunnassa

myöskin on tehty selvitys siitä kuinka paljon näitä tilanteita on joissa sukupolvenvaihdostilanteessa tämä uusi porras aiheuttaisi veronkorotusta ja voidaan todeta että tuo määrä on suhteellisen pieni näitä ei kovin monta kappaletta vuosittain ole

tämä on tehty siitä syystä että palautuksen saajia ei ole huomattavan suurta joukkoa joka työllistäisi verohallintoa erittäin suuresti ja tietysti kaikkein suurimmalla yrityksellä tämän taloudellinen merkitys on suuri pienemmillä yrityksillä pienempi

ja sen ketjun pitäisi lähteä siitä että valtio ei maksa minkäänlaisia valtionosuuksia siitä ulkomaalaisesta opiskelijasta niin on riittävä kannustin sillä oppilaitoksella myöskin pyrkiä hankkimaan niitä lukukausimaksuja ja maksuja siltä ulkomaiselta opiskelijalta

mitä tulee riskeihin jotka liittyvät tähän rahastoon niin tältä osin täytyy todeta että kun kansainvälinen valuuttarahasto saa aina ensimmäisenä rahansa takaisin niin riski valuuttarahaston osalta on paljon pienempi kuin suomen valtion omalta osalta joten tältä osin tuo riskipitoisuus on vähäinen

arvoisa puhemies

vielä mitä yleiseen käytäntöön tulee voidaan sanoa että usein myöskin sukupolvenvaihdos toteutetaan vaiheittaisesti mikä merkitsee sitä että useissa tilanteissa tuo lahjan määrä jää alle miljoonaan euroon joten tältä osin voidaan katsoa että määräaikaisena tämä säännös ei varmaankaan aiheuta ongelmia mutta varmaan on kuitenkin syytä seurata miten tuo sukupolvenvaihdostilanne kehittyy

edustaja pekkarinen on sillä tavalla oikeassa että oikeastaan hallitus lähtee myönteisestä lähtökohdasta yhteisen eurooppalaisen kriisin ratkaisurahaston suhteen

mitä hyötyä tästä pankkiverosta on

kun tästä asiasta on keskusteltu niin hallituksen piirissä ollaan huolissaan siitä että jos meillä on tällainen kansallisten rahastojen verkosto niin se kansallinen rahasto varmasti toimii suomessa ruotsissa tanskassa ja saksassa mutta kuinka hyvin sinne saadaan kerättyä rahaa esimerkiksi eteläisen euroopan maissa

tältä osin täytyy sanoa että oikeastaan suurempi huoli on kilpailutilanne

nyt tämä kymppiluokka tai yksi lisäoppivuosi on erinomainen osoitus tästä

jotkut saavat huojennusta kaikki eivät saa huojennusta ja se voi johtaa siihen että syntyy kasvihuone elinkeinossa tilanne jossa pitää pyrkiä kasvattamaan kasvihuoneitten kokoa epätarkoituksenmukaisella tavalla mikä ei olisi kovinkaan hyvä

tietysti ne jotka ottavat lainaa pankista

tästä syystä valiokunnan mietintöön on kirjattu että hallituksen on syytä selvittää näitä kilpailuolosuhteita ja katsoa että jos syntyy vääristymää markkinoilla niin sitten voitaisiin ajatella semmoista että sektorikohtaisesti annettaisiin joku alhaisempi raja

tästä valtiovarainministeriö on huolissaan

tästä syystä valtioneuvosto on päätynyt siihen kantaan että suomi voi hyväksyä yhteisen eurooppalaisen rahaston se on totta mutta olennaista on sitten se millä ehdoilla semmoinen voidaan pelastaa

tietysti jos syntyy pankkien rahoituksen suhteen ongelmia joudutaan pelastamaan pankkeja se raha voidaan käyttää sinne mutta tietysti voidaan muullakin tavalla varautua näihin tilanteisiin kuin sillä pankkiverolla

olen edustaja satosen kanssa samaa mieltä että tämä olisi erinomainen malli ja tätä valtiovarainvaliokuntakin budjettimietinnössään viime syksynä tuki kaksi vuotta koulutusta ja yksi vuosi käytännön työelämässä

tämä on tästä syystä tietty jäänne historiassa ja sitä on alettu entistä yleisemmin käyttää myöskin verosuunnittelutoimena siten että näitä vakuutuksia markkinoidaan että pieniä lahjoituksia voidaan tehdä verovapaasti

ja se on olennaista että omistajat ottavat täyden vastuun jolloin riski että jotakin jouduttaisiin tuon rahaston kautta antamaan on hyvin minimaalinen

olen sitä mieltä että tämä tietojen automaattinen luovuttaminen on hyvä asia mutta haluaisin vain todeta sen että sitten kun näitä säännöksiä säädetään asiantuntijat tulevat kiinnittämään huomiota yksityisyyden suojaan

tietysti olennaista on se että ne hyvät pankit jotka viime kädessä sen pankkiveron maksavat joutuvat nyt maksaman huonot pankit jotka eivät vastaa yhtään mistään mitään ja pääsevät kuin koira veräjästä

otetaan nyt ihan esimerkiksi se voisimmeko pyytää että esimerkiksi kaikki ihmisten sosiaaliturvatiedot muista maista toimitetaan tänne jotta voidaan selvittää että esimerkiksi ruotsissa ja suomessa ei makseta samoille henkilöille sosiaaliturvaa

siitä syystä on perusteltua että tuo verovapaus voidaan poistaa

valiokunta on myöskin arvioinut sitä onko tässä perustuslaillisia ongelmia mutta lähtökohta on se että tietyissä vakuutuksissa ja niitten verokohtelussa on katsottu että on perusteltuja odotuksia ja se puoltaa siirtymäajan järjestelyjä mutta tässä yhteydessä täytyy todeta että tämä verovapaus ei kohdistu vastaavalla tavalla sopimusehtoihin

esimerkiksi kokoomus on sanonut että jäsenyyden edellytyksenä on se että suoritetaan kansanäänestys asiasta joka on myöskin merkittävä lukko joka edellyttää sitä että kansan enemmistön pitää olla takana ja käytännössähän näin pitää olla että eduskunta tällaisen päätöksen ylipäänsä tekisi

jos rahoituslaitos käy kauppaa niin että se myy osakkeita joita se ei ole hankkinut eikä ole tehnyt edes sopimusta niitten hankinnasta niin sehän ei ole mitään kaupankäyntiä vaan se on spekulaatiota

esimerkiksi myöskin vaikutuksiltaan tämä on hyvin vähäinen se ei merkittävällä tavalla vaikuta kenenkään talouteen ja tältä osin sillä ei ole myöskään kovin suurta merkitystä

minun mielestäni sääntelyä pitää kehittää sillä tavalla että tällaiset spekulatiiviset kaupat joissa riski voi olla niin suuri että se kaatuu joidenkin muitten päälle pitäisi kyllä antaa veikkauksen ja muitten vedonlyöntitoimistojen tehtäväksi ja ne pitäisi kieltää rahoituslaitoksilta kokonaisuudessaan

suomessa työttömyys kasvaa valitettavasti

näihin ei puututa

esimerkiksi baltian maiden kanssa tehtyjä verosopimuksia on muutettu sillä tavalla että sieltä tulevien työntekijöiden on entistä vaikeampi välttää verotusta niin että missään maassa ei maksettaisi veroja

se tuo merkittävästi työtä ja kokoomusta työn puolueena tuo työ kiinnostaa

sitten me joudumme kysymään onko semmoinen pankki enää vastuullinen omistajiaan kohtaan joka lainaa suomelle rahaa

nyt tässä hallituksen periaatepäätöksessä talousrikollisuuden vähentämiseksi on hyviä toimenpiteitä kuten tämä käännetty arvonlisävero jota nyt selvitetään ja kun ruotsin kokemukset ovat käytössä sen pohjalta voidaan tältä osin tehdä hyvä laki voidaan ottaa käyttöön

siellä on muun muassa varojen perintää ulosotossa koskevia säännöksiä

arvoisa puhemies

suomen pitää olla yksi ehdottomasti kehittyneimpiä läntisiä demokratioita ja mielestäni siihen kuuluu myöskin se että suomen pitää olla kansainvälisessä etulinjassa ihmisoikeuksien suhteen

kuten ministeri katainen sanoi viimeisen parin vuoden aikana tulonjako on tasaantunut tässä maassa porvarihallituksen aikana

pääministeri lipposen aikana tulonjako kasvoi

ensinnäkin on syytä todeta että suomen perustuslaista tai myöskään kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ei johdu mitään mikä velvoittaisi suomen muuttamaan avioliittolainsäädäntöä niin että se avataan myöskin samaa sukupuolta oleville henkilöille

siitä syystä on äärimmäisen tärkeätä että rahoitusjärjestelmän vakaudesta pidetään huolta ja pidetään huolta siitä että luotetaan siihen että maat hoitavat velkansa koska myöskin suomi on tällä hetkellä vakavassa kurimuksessa

mikä on myöskin olennaista on se mitä tuloverotukseen tulee että tuloverotuksessa on tehty kevennyksiä aikaisemmin aina tasaisesti

nyt on kaikkein pienituloisimmille tehty erityisiä vähennyksiä mikä merkitsee sitä että tuloverotuksessa kevennykset ovat kohdistuneet tämän hallituksen aikana enemmän pienituloisille kuin kokoomuksen ja demareitten ollessa yhdessä hallituksessa

ja tilannehan on se että viimeistään kun tästä laman syvimmästä pohjasta päästään ulos ensi kevään aikana täytyy ryhtyä toimenpiteisiin ja niin kuin me näemme joudutaan veroja kiristämään

söderman jo totesi yhdistyneet kansakunnat ovat vahvistaneet pariisin periaatteet ja jokaisessa maassa pitäisi olla tämän tyyppinen instituutio ja on perusteltua että sellainen myöskin suomeen perustetaan

ensinnäkin on syytä todeta että tietysti mankala yhtiöt jotka eivät näytä voittoa se on mahdollista että ne eivät näytä voittoa yhtiöinä eivät hyödy mutta näitten mankala yhtiöitten osakkaat hyötyvät yhteisöveron alennuksesta ja sillä on todella merkitystä koska ne ovat suuria yhtiöitä

sen lisäksi meillä on ihmisillä elämässä tilanteita joissa täytyy hankkia lainaa jotta voidaan tehdä jotakin suurimpana esimerkkinä asuntolaina jokaisen meidän omassa elämässämme

veronmaksajain keskusliitto julkaisi eilen tuloksen jonka mukaan keskituloisilla progressio meillä on kireämpi kuin muissa eurooppalaisissa maissa

pohjolan voiman osakkaille ja fennovoiman osakkaille ne ovat suuria suomalaisia teollisuusyrityksiä nimenomaan tällä yhteisöveron alennuksella on merkitystä joten tämä on syytä kyllä ottaa huomioon tässä yhteydessä

jokaisella pitää olla oikeus elää oman suuntautuneisuutensa mukaisesti mutta voidaan kysyä onko jollakin kansanryhmällä oikeus ottaa toisen ryhmittymän oma identiteetti omaan käyttöönsä toisen ryhmän instituutio omaan käyttöönsä kun rekisteröityä parisuhdetta voidaan kuitenkin käyttää samalla tavalla tämän ryhmän omiin tarpeisiin

meillä on hyvin paljon toimijoita ehkä alkaa olla melkein jopa liikaakin toimijoita ja nyt lisätään yhdellä mutta tämmöinen koordinaatio on aidosti tarpeen ja kun siitä saadaan kokemuksia voidaan nähdä kuinka paljon hyötyä tästä instituutiosta on mutta tämä on mielestäni aika olennainen tehtävä tässä kaikessa kokonaisuudessa

meillä melkein jokaisella on luottokortti jota me käytämme hyvin joustavasti ja velkaannumme usein kuukauden aikana ja maksamme jälkikäteen näitä velkoja

sitten täytyy sanoa että tietysti kun teollisuutta hyvin tarkkaan kuunneltiin tässä yhteydessä niin tietysti puunjalostusteollisuudelle paperiteollisuudelle tämä on melkoinen haaste ja olen sitä mieltä että nyt täytyy hyvin tarkkaan seurata sitten sitä millä tavalla tämä vaikuttaa näitten yritysten kilpailukykyyn